mielestäni valtiolla ei tule olla nenäpäivä joka päivä

en minä sano etteivätkö ne jossain voi toimiakin mutta kyllä ainakin itseä mietityttää se että alakoululaiset yläkoululaiset ovat kaikki samassa lukiokin kenties siinä

lopuksi kerrottakoon että henkilökohtaisesti tein suuremman summan edestä talousarvioon määrärahojen vähennys kuin lisäysesityksiä

eli tämmöisiin suuriin projekteihin kyllä ollaan valmiita antamaan tosin sinnekin liian vähän

mutta sitten tuntuu että juuri tällä halutaan ikään kuin ohjata kuntia nyt panostamaan tällaisiin isoihin yksiköihin ja kyläkoulut sitten jäävät remppaamatta ja sitten saadaan sanoa että joo siellä sitä homettakin on ja on paikat rempallaan joten kiinnihän se pitää laittaa

miten hyvin tämä sopii siihen yhtälöön että nuorelle työttömälle luvataan joko työ harjoittelu tai koulutuspaikka

herra puhemies

kyseisellä ulkomaalaislain muutoksella annettaisiin todella oikeus siirtää ulkomailla oleskelulupa asioihin liittyviä tiettyjä tehtäviä toisen schengen valtion edustajistolle tai ulkoiselle palveluntarjoajalle

perussuomalaisten kulttuuripoliittinen ohjelmaosio käynnisti suomessa keskustelun jota kulttuuripiirit sekä muutkin kansalaiset ovat jo kauan kaivanneet

pidän varsin hyvänä nykyistä käytäntöä jossa vain suomen ulkomaanedustusto voi ottaa vastaan oleskelulupahakemuksen ulkomailla ja tiedottaa päätöksestä

voidaan pitää riskialttiina maamme sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton kontrolloinnin näkökulmasta mikäli esimerkiksi suomea huomattavasti välinpitämättömämpää maahanmuuttopolitiikkaa harrastava maa kuten esimerkiksi ruotsi ottaisi vastuuta suomeen kohdistuvista oleskelulupahakemuksista

kun suomelta puuttuu itsenäinen rahapolitiikka silloin työllisyyden kannalta ratkaisevat asiat tapahtuvat vääjäämättä työmarkkinapöydissä

ohjelmassamme linjasimme että koemme suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisen olevan ensisijaista postmodernin nykytaiteen tukemiseen verrattuna

arvoisa herra puhemies

suomen yrittäjät esittää nuorille palkkatukijärjestelmää jossa yritys voisi maksaa aluksi nuorelle normaalia alempaa palkkaa ja yhteiskunta antaisi sen päälle tuen jolla palkka nousee yleissitovalle tasolle

tekotaiteelliset postmodernit kokeilut sen sijaan olisi siis korostan olisi syytä jättää taloudellisesti yksittäisten henkilöiden ja markkinoiden vastuulle

arvoisa puhemies

vain terve kansantalous voi taata pienituloisimpien väestöryhmien kuten opiskelijoiden työttömien ja eläkeläisten sosiaalietuudet ja taata riittävät peruspalvelut

nykyinen ja sitä edeltävä hallitus eivät ole onnistuneet tehtävässään säädellä tehokkaasti suomeen kohdistuvan maahanmuuton laatua ja määrää

pelkään että tämän ulkomaalaislain muutosesityksen hyväksyminen on jälleen yksi askel kohti hallitsematonta maahanmuuttopolitiikkaa jonka seuraukset olisivat maallemme dramaattiset

tietyllä tavalla siis toivoisin että eturyhmäajattelusta päästäisiin suomessa eteenpäin ennen kuin edessä oleva talouden rakennemuutos ajaa siihen meidät hallitsemattomasti

kansainvälistä ihmiskauppaa voidaan pitää modernin ajan orjuutena minkä vuoksi sen kitkemiseen on syytä suunnata riittävät voimavarat kansallisella tasolla siis myös lainsäädäntötasolla

erityisen lyhytnäköistä on leikata lapsiperheiltä koska suomi tarvitsee lapsia

arvoisa herra puhemies

onkin toivottavaa että apurahoista päättävät tahot pyrkisivät ottamaan huomioon tämänkaltaiset signaalit joita ei välttämättä niin sanotuissa kulttuuripiireissä kuule

maahanmuutolla ei saada aikaan kestävää väestöpolitiikkaa

ihmiskaupan torjunta kuitenkin vaatii lisäksi saumattomasti toimivaa yhteistyötä erityisesti euroopan maiden kesken jotta tärkeimmät ihmissalakuljettajien käyttämät reitit saadaan tukittua ja ihmissalakuljettajaliigat eliminoitua

käsipareja tarvitaan ja siinä työssä jos missä oppii kyllä tehokkaaksi kun tietää mihin jamaan suomessa on vanhustenhuolto päästetty

pääasia linjauksessamme ei toki ollut suora vaikuttaminen eli puuttuminen taiteen eri tyylisuuntien tukemiseen siis rahalliseen tukemiseen vaan keskustelun herättäminen joka keskustelu on toivottavasti omiaan pitkässä juoksussa vaikuttamaan myös kulttuuripiireihin

ihmiskauppailmiö on suomessa huomattavasti lisääntynyt viime vuosina etenkin turvapaikanhakijamäärien kasvun takia sillä suurin osa maahamme tulevista turvapaikanhakijoista saapuu suomeen kansainvälisten ihmissalakuljettajien myötävaikutuksella

suomella ei ole realistisia mahdollisuuksia maamme sosiaalista rauhaa vaarantamatta kotouttaa tällaisia määriä myönteisen kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen saaneita ihmisiä vuodesta toiseen

perussuomalaiset ovat esittäneet suuryrityksille suunnattujen tukiaisten leikkaamista ja niiden sijaan innovaatiotoiminnan tukemista pk yrityksissä niin että pienet yritykset pystyisivät saattamaan tuotekehitystyön loppuun asti ja saamaan tuotteitaan markkinoille

kulttuurin merkitystä erityisenä politiikan lohkona ei siis ole syytä väheksyä

arvoisa herra puhemies

pääministeri katainen syytti tänään perussuomalaisia siitä että emme ole suostuneet tukipaketein tukemaan talous ja rahaliitto emun pystyssä pysymistä koska olemme halunneet irrottaa letkut kreikasta ja portugalista

tämä koskee myös lukuisten ihmiskauppatapausten tutkimista joiden määrä vain kasvaa kasvamistaan viime vuosien turvapaikkapäätösten takia

eräiden työvoimavaltaisten alojen alv helpotusta ei ole mitään järkeä poistaa koska taantuman uhatessa on pelkona että juuri kyseisten yritysten palveluja tullaan käyttämään nykyistä vähemmän ja siten ei olisikaan enää kyse siitä pystyvätkö nuo yritykset lisäämään työpaikkoja vaan siitä pysyvätkö ne yleensä pystyssä

tehokkain tapa vähentää ihmiskauppailmiön esiintyneisyyttä suomessa on muokata kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevia säädöksiä tiukemmiksi mikä vähentäisi suomen hou kuttelevuutta globaalien ihmissalakuljettajien kohteena

jos euron pystyssä pysyminen on tukipaketeista kiinni tiedämme siis jatkossakin että olemme mukana niissä pöydissä joissa nautitaan pöydän antimista meidän kustannuksellamme

halutaanko siis lisää porukkaa kortistoon vai nostaa esimerkiksi ulkomailla valmistettavien kotiparturilaitteiden menekkiä halpakaupoissa vai mitä hallitus oikein tavoittelee

arvoisa herra puhemies

kataisen mielestä piikki tulee siis pitää auki jatkossakin siltä varalta että muuten yhteinen rellestäminen ja hauskanpito loppuvat ja sitten kenelläkään ei ole hauskaa

moni lopettaa lehden tilaamisen mainostaminen vähenee monen toimittajan työ loppuu ehkä kokonaisia lehtiä katoaa lehtijakelu vähenee

käsittämätöntä

me itse siis kiristäisimme vyötä ja antaisimme rahaa toisille vain siksi että jonain päivänä velkamme olisivat lopulta yhteisiä eli eläisimme täydellisessä yhteisvastuussa ja olisimme luovuttaneet keskeisen päätöksentekovaltamme maamme rajojen ulkopuolelle siten ettei valta suomessa enää kuuluisi suomen kansalle

on sitä paitsi sääli että jos ja kun veron nosto osoittautuu taloudellisesti kannattamattomaksi sitä ei voida enää peruuttaa koska suomen eu jäsenyysneuvotteluissa saavuttama erivapaus eli tilattujen lehtien nollaverokanta menetetään omalla päätöksellä pysyvästi

arvoisa herra puhemies

tätä kataisen tie tarkoittaa sillä euro nykymuodossaan ei tule pelastumaan ilman liittovaltiota mihin ekpn eli euroopan keskuspankin mandaatin muuttaminen hintavakauden sääntelijästä talouden säätelijäksi vääjäämättä johtaisi

jos joku nimittää sitä vaalikikaksi että käsittelemme kulttuuria ohjelmassamme ja nimenomaan tätä postmodernia niin ei se tarkoita sitä ettemmekö me olisi asian takana

mikä siinä on vaalikikka on se että kun tällaisen termin tuo tähän meidän ohjelmaamme seuraa rääkäisy ja sitä ohjelmaa lähdetään lukemaan laajemminkin ja sehän oli poliittinen bestselleri

merkkejä euroopan keskuspankin roolin muuttamisesta on jo olemassa kun ekp lupasi tukea euron pystyssä pysymistä ostamalla euromaiden joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilta tarvittaessa rajattomasti

mutta on kaksi täysin eri asiaa sanoa että halusimme nimenomaan sen sanan postmoderni sinne sisällyttää jotta se herättää huomiota herättää keskustelua koko vaaliohjelma on kiinnostava kuin väittää että se olisi tsoukki

rahaliitto on kaventanut poliittisia vaiku tusmahdollisuuksiamme merkittävästi ja ensi vuonna rikomme varmuudella eun vakaus ja kasvusopimusta velan bruttokansantuoteosuuden osalta ja ehkä myös eduskunnan enemmistön myös vasemmistoliiton hyväksymää eun talousunioni eli talouskurisopimusta rakenteellisen alijäämän osalta

toivoisi todella että herra pääministeri ottaisi nyt käteensä oman puolueensa ajatushautomo liberan kustantaman teoksen jossa professori vesa kanniaisen johdolla analysoidaan sitä mitä vaihtoehtoja suomella todella on suhteessa talous ja rahaliittoon

ei riitä että vain perussuomalaiset perehtyvät vastuullisesti ja varautuvat siihen että eurostoliitto ja siinä mukana pysyminen eivät olekaan suomen ja suomalaisten etu

seuraukset luottoluokituksellemme voivat olla vakavat ja myös oma päätöksentekovaltamme saattaa kaventua entisestään jos joudumme unionin erityiseen ohjaukseen

perussuomalaisten eduskuntaryhmän linja lähtökohtaisestikin on se että meille suomen jäsenyys talous ja rahaliitossa on olemassa oleva tosiasia joka voi muuttua tai joka voidaan muuttaa

tosiasia onkin että puhutaan nyt mitä puhutaan heti seuraavien eduskuntavaalien jälkeen alkaa julkisen talouden kova sopeuttaminen koska meiltä puuttuu oma rahapolitiikka

rahaliiton oloissa kasvua ei synny veroporkkanoilla ja velkaantumalla kroonisesti jos kaikki kuitenkin varjelevat vain omia etujaan ja mistään ei haluta tinkiä

itse näen suomelle ja suomalaisille parhaaksi sen että suomi mahdollisimman pian ottaa käyttöön oman rahayksikön ja irrottautuu lopulta eurosta

hallitus on epäonnistunut kaikissa keskeisissä taloustavoitteissaan

arvoisa herra puhemies

tuotteemme ovat ulkomailta katsottuna ylikalliita ja menetämme kilpailukykyä minkä seurauksena yritykset vähentävät tuotantoaan henkilöstöään ja lopulta saattavat joko kokonaan lopettaa tai poistua suomesta muualle kilpailukykyisempiin maihin

jos suomi itse rikkoo eun taloussopimuksia niin aivan varmasti rikkovat sen seurauksena myös muut ja sen seurauksena me taas olemme maksumiehinä pelastamassa etelän maita

millään pienellä näpertelyllä oli sitten kyse joidenkin satojen miljoonien eurojen kasvupaketista tai pienistä veronalennuksista yrityksille ei muuteta sitä isoa kuvaa joka johtuu ensisijaisesti euron ongelmallisuudesta suomelle

lisäksi meillä on samaan aikaan tarve julkisen sektorin säästöille ja luottoluokituksemme alkaa oikeasti olla vaarassa eli velkaantumiselle tulee viimeistään muutaman vuoden sisällä stoppi valtionvelan korkojen nousun muodossa

ainoa järkevä tie on konservatiivinen politiikka jossa korostetaan historian saatossa arvoon nousseita ja koeteltuja hyveitä

silloin viimeistään punnitaan se haluaako suomi kreikan tielle ja muiden armoille osana euroaluetta vai valitsemmeko rohkeamman ja itsenäisemmän tien ja laskemmeko liikkeelle oman rahayksikön

kilpailemme autoritaaristen maiden kanssa ja jos siinä kilpailussa meinataan pärjätä ei liberaalille yksilökeskeisyyttä ylikorostavalle ja yhteisöllisyyden sekä perusarvot laiminlyövälle yhteiskuntapolitiikalle ole sijaa

jos suuntaa halutaan muuttaa vaaditaan iso ratkaisu joka koostuu ensimmäiseksi eroamisesta talous ja rahaliitosta eli eurosta mahdollisimman pian ja hallitusti

asia on näin vaikka miten päin ajattelisimme

mieluummin eroaisin rahaliitosta ja ottaisin oman markan käyttöön jos valuutan arvoon halutaan vaikuttaa ja näin pehmentää siirtymää konservatiivisempaan yhteiskuntaan

tämän jälkeen on kaikkien suomalaisten näkökulmasta mielekästä ja kannattavaa aloittaa määrätietoinen työ joka koostuu hyvätuloisten ja rikkaiden verojen korottamisesta hyvinvointivaltion trimmaamisesta siten että yksilön ja samalla aidon yhteisöllisyyden vastuu korostuu

kuten äsken yritin kahteenkin kertaan sanoa en tiedä onko kuullun ymmärtämisessä sitten vikaa joillain edustajilla kyllä me olemme sen meidän vaaliohjelmamme takana täysin

samalla on aloitettava julkinen rakentaminen painottuen homekoulujen korjaamiseen ja tiestöön sekä järkevään asuntotuotantoon sinne missä kysyntää on paljon

sote ja kuntauudistuksia hallitus ajoi kovakorvaisesti eteenpäin kunnes molemmat hankkeet hallituksen ajamina kariutuivat viime keväänä

syy siihen miksi lähdimme näinkin yksityiskohtaisesti ottamaan kulttuuriin kantaa on se että me olemme rohkeita me kerromme todellisia mielipiteitämme emme me niitä piilottele ja tällä sitten lisäksi saimme myös huomiota koko vaaliohjelmalle

lisäksi työmarkkinapolitiikka kaipaa realistisempaa otetta periaatteella että kun yrityksellä menee hyvin silloin osinkoa on palkankorotusten muodossa maksettava myös työntekijöille ja kun yrityksellä menee huonosti silloin täytyy voida paikallisesti sopia asioista huomioiden erilaiset elinkustannukset eri puolilla laajaa maatamme

nyt me sitten oppositiosta olemme tulleet hätiin karikolle ja koetamme saada asiat lopultakin kuntoon

arvoisa herra puhemies

näillä perusperiaatteilla saamme pysyvästi kovaa maata jalkojemme alle ja me nuoren sukupolven edustajat ja meidän lapsemme voimme suunnitella elämäämme muunkin kuin kasvavan ja alati vaivaavan epävarmuuden ja näköalattomuuden vallitessa

aika vain meinaa loppua kesken koska kunta ja sote uudistukset pitäisi sovittaa yhteen ja vielä ei ole olemassa kuin sote uudistuksen raakile

kokoomuksen kiima vaalien alla huolehtia isoista yksityisistä palveluntuottajista on silmiinpistävää

voi olla että olen ajatuksieni kanssa vielä tässä vaiheessa vähemmistössä mutta kun mennään muutama vuosi eteenpäin yhä suuremmat joukot ovat samaa mieltä ja mikäli eduskunta seuraavalla vaalikaudella pidättäytyy kasvattamasta omin toimin euroopan keskuspankin kautta ja mahdollisesti muutenkin kasvavia taloudellisia vastuitamme ja mikäli toimivaltaa ei enempää siirretä brysseliin mitä eriskummallisimmin järjestelyin säilyy meillä nuorilla vielä mahdollisuus sitten jonakin päivänä saada suomelle aito itsenäisyys takaisin

keisarin uudet vaatteet satu kannattaa monen kulttuuri ihmisen lukea

toivottavasti kyse on vain ideologiasta eikä vaalikassan kartuttamisesta

siinä on se totuus

omista maakuntakeskeisistä sote malleistaan oppositio viime keväänä tinki ja tuntuu että ehkä turhankin aikaisin jos nyt ei meinaa tulla valmista

kannatan edustaja lindströmin tekemää epäluottamusesitystä

minusta nuoren ja nousevan sukupolven tulee uskaltaa nyt olla radikaali jotta jonakin päivänä voimme olla taas tyytyväisiä konservatiiveja ja katsoa rauhassa kun uudet sukupolvet ottavat aikanaan vallan

meidän aikaamme eivät ole riivanneet sodat mutta meidän aikaamme riivaa välinpitämättömyys itsekeskeisyys ja mukavuudenhalu joka on nyt viedä meidät todelliseen perikatoon ellemme ryhdistäydy

on aloitettava määrätietoinen ja radikaali yhteiskuntapolitiikka jolla suomi herätetään uudistetaan ja jolla maahan saadaan aikaan tekemisen meininki

vapaamielisen ja monikulttuurisen sekä yksilökeskeisyyttä ruokkivan yhteiskuntapolitiikan aika on ohi ja tullut tiensä päähän

postmoderni taide me käsitämme sen sellaiseksi asiaksi joka ei ole minkään yhteiskunnallisen keskustelun yläpuolella ja jota ei saisi kritisoida

tämähän on parasta polttoainetta taiteelle ja kulttuurielämälle että siitä keskustellaan ja postmoderni taidehan on sellaista jota on hyvin vaikea edes määritellä mitä se on koska se voi olla melkein mitä vaan

se niin kuin valtio opillisesti poliittisesti tulkittuna on näin

joskus kannattaa tulla käymään siellä kurikassa niin huomaatte että on monenlaista viritystä ja ei ollenkaan huono tilanne

tosiaan tämä eduskunnan enemmistöhän meni hyväksymään tämän eun talouskurisopimuksen joka silloin ikään kuin räätälöitiin etelä euroopan hulttiomaita varten

mutta nythän on tämä tilanne ja siinä mielessä olenkin ihmetellyt näitä puheita mitä ovat erityisesti vasemmistoliiton edustajat esittäneet siitä että pitää velkaantua lisää kun on itse hyväksynyt tämän sopimuksen jossa on se että julkisen talouden rakenteellinen alijäämä saa olla korkeintaan prosentin

minä en tiedä sitten minkä ennustelaitoksen mukaan vasemmistoliitto elää mutta siinä suhteessa just voi ollakin hyvä että nyt kun tässä esitetään että tämän ennustetoiminnan pitäisi olla riippumatonta niin tuntuu että ainakin meillä suomessa on tälle ikävä kyllä tarve koska todella olen kuullut sellaisia puheita ja ja toiset päättää tota että voidaan lisää elvyttää ottamalla lisää velkaa ja ehkä lisäämällä vielä sitä velkaantumisvauhtia

sehän on niin että jos ranskan annetaan laistaa siitä sopimuksesta niin tietenkin sitä voidaan tulkita monella tavalla

mutta minun mielestäni suomen ei nyt lähtökohtaisesti kannata tuudittautua siihen että me ikään kuin päästäisimme syntymään sellaisen tilanteen täällä tahallamme että joudumme eun ohjaukseen koska sitten sieltä varmaan myös kerrotaan ne keinot ikävä kyllä mitkä sitten suomen eduskunnan pitää panna täytäntöön ja mielestäni se ei ole kyllä suomen itsemääräämisoikeuden kannalta järkevää politiikkaa

arvoisa rouva puhemies

siinä mikä on valtiontalouden rakenteellinen alijäämä tällä hetkellä ei kyllä kauhean suurta tulkintaa ole

se prosentin raja saattaa paukkua jo tulevana vuonna ja siihen nähden hallituksen politiikka on kyllä riittämätöntä

me voimme olla montaa mieltä siitä kannattaako ottaa halpaa velkaa ja näin ja ikään kuin sitä kautta sitten alijäämiä saada pienemmäksi mutta joka tapauksessa sillä hetkellä kuitenkin saattaa se mittari näyttää että nyt se alijäämäsääntö rikkoutuu suomen osalta ja silloin me joudumme unionin ohjaukseen

ja mielestäni se kannattaa vasemmistoliiton virtasenkin huomioida että jos näin käy niin sen jälkeen meidän ikään kuin päätäntävaltamme heikkenee ja vähenee kuitenkin

siinä mielessä ne sopimukset mitä on allekirjoitettu on otettava kuitenkin vakavasti riippumatta siitä ovatko ne hyviä ainakin nyt sellaisten tahojen jotka ovat hyväksyneet sen sopimuksen pitäisi suhtautua siihen vakavasti